meidän yhteisillä rahoilla ne imevät sitä tuotantoa jonka tekeminen perustuu osaamiseen meiltä osaaminen ja tuotanto yhä useammin menevät sinne ja veroeurot sinne

kankaanniemi haluaa tämän ottaa omaan piikkiinsä että hän sitten muutama kuukausi myöhemmin oivalsi tämän asian niin niinkin voi tietysti olla

ensi vuoden ensimmäisestä päivästä lukien pitäisi sitten panna pystyyn myöskin tällainen rahoitusvakausrahasto erillinen rahasto jota siinä tilanteessa kun ongelmia havaitaan ja kun sijoittajien omavastuu on ensin otettu käyttöön ja jos sekään ei vielä riitä pelastamaan pankkia saamaan tuota pankkia kestävän kehityksen uralle

voitte jatkaa

minä luulen että jos ei se olekaan tämä niin luonteeltaan tämäntapaisesta järjestelystä jostakin sellaisesta joka ei täysimääräistä reaalivakuutta kuitenkaan merkitse viime kädessä kuitenkin on kysymys

olin sanomassa sitä että suurin haaste aktiivisen työvoimapolitiikan hoidossa on se että palkkatukimäärärahat vähenevät vuosi vuodelta

en ole puolalaisille kateellinen ei puola ole kovin korkean tason maa siis kovin rikas maa sanotaan tällä hetkellä näin

ei tässä päätösvaltaa muuteta ne ratkaisut niissä asioissa joita työ ja elinkeinotoimistoissa tehdään valtaosaltaan tehdään jatkossakin niissä paikallisissa toimipisteissä joita me tulemme nimittämään toimistoiksi vaikka mentäisiinkin yhteen järjestelmään tai yhden te keskuskohtaisen toimiston järjestelmään

nyt kun me kaikki hymistelemme raamisopimuksen ihanuudesta pienikin poikkeama siitä tai epäily jostakin mikä jollakin tavalla liittyy siihen tietysti äkkiä koetaan pahasta

mutta uskon varmasti että jotain suomelle tarjotaan joka sitten täällä tullaan selittämään meille että tämä on nyt se vakuus mikä tässä kaiken kaikkinensa tuli

viimisen jälkeen sitten tätä rahastoa siitä kriisirahastoa voitaisiin käyttää ja siitä rahoittaa kansallisesti ongelmiin joutuneen pankin tilannetta

jos katsotaan lakia julkisista työvoima ja yrityspalveluista niin lakiin kirjatuilla palkkatukisäädöksillä on hankala toimia tällä pienenevällä määrärahalla

arvoisa puhemies

vielä tämä elävä yhteys tänne tuloa tähän minä

vielä haluan palata siihen miten tästä eteenpäin kun keskusta sanoo että ei uutta tukea ei uusia vastuita ei uusia tukimuotoja pankkien ja erilaisten salkunhaltijoitten taakan keventämiseen koska nyt todella siihen avataan pää

näillä mennään

meidän ongelmamme on tuottavuuskehitys

juuri sillähän me sitä haemme että vanhojen nyt vielä työvoimatoimistojen nimillä ole vien yksiköitten luonne muuttuu työ ja elinkeinotoimistoiksi niin että niitten tehtäväksi tulee ihan jo määritelmän mukaan yhteyden pitäminen monipuolinen osallistuminen paikallisen elinkeinotoiminnan vauhdittamiseen ja kohentamiseen

tarvitaan sitä kasvun ohjelmaa jossa nimenomaan keskitytään niihin asioihin joilla voidaan teroittaa sitä tuottavuutta ja tuottavuus on likimain synonyymi kilpailukyvyn kanssa

edustaja sasi on siinä oikeassa että eihän tämä tarkoita että rahaa laitetaan nyt noihin tarpeisiin ei ollenkaan ei

mutta tässä lainsäädännössä esitetään että tämän saman yhtenäisen rahoitusvakausrahaston sisään tulee sekä tämä krii sien hoitoon tarvittava rahasto että myöskin talletussuojarahasto niin että näiden välillä on palomuuri mutta niillä on kuitenkin yhteinen hallinto sen takia että nämä rahat niin sanotusti eivät sotkeennu

ja sitten jos suomi ei huolehdi tästä generaatiosta siitä että sen julkinen rahoitus on oikealla kohdallaan niin käy niin kuin äsken kuvasin

mutta tällä avataan se mahdollisuus että sitten erillisillä päätöksillä noin voidaan tehdä ja kun sillä tiellä kuljetaan ollaan tämä mahdollisuus avaamassa niin on sitten aina suurempi mahdollisuus että sentyyppistä mahdollisuutta nyt myös sitten käytetään

kyllä yhden sieltä ministeriaitiosta pitäisi tämän keskustelun aikana kerran rohjeta ja tulla tuohon ja kertoa miten asia on

käykää läpi investointitilastot mihinkä tällä hetkellä investoidaan mihinkä investointivirta vie

parempi tie olisi se että nyt nämä letkut todellakin laitetaan poikki lisärahan letkut poikki ja että sen jälkeen sitten euromaat päättäisivät keskuudessaan uusista ja voimakkaammista julkisen talouden tervehdyttämistoimista kaikissa euromaissa ja erityisesti niissä jotka ovat ongelmallisia maita ja toisekseen että euroalueella eikä vain euroalueella vaan muissakin maissa jotka ovat rahoittaneet joko näitä velkamaita tai niissä olevia yksityisiä sijoituskohteita että nämä maat ja niissä maissa ryhdytään oikein tositoimin omien rahoitusinstituutioitten pääomittamiseen mikäli tarvis on

arvoisa puhemies

se että työvoimatoimistoista tulee te toimistoja ei heijasta sitä että nyt kaksi ministeriötä on yhdistynyt ja että se yhdistyminen halutaan viedä aluetasolle ja paikallistasolle saakka vaan se heijastaa ennen kaikkea näitä muuttuvia tarpeita ja muuttuvia palvelutarpeita

arvoisa puhemies

vielä työllisyydestä

kyllä se nyt ministeri vaan on niin että tekninen kehys on tekninen kehys ja politiikkatoimin tulevat siihen aina ne rahat joilla hoidetaan politiikkaa tässä tapauksessa työllisyyspolitiikkaa

edustaja toimi juuri pelisääntöjen mukaisesti

erityinen rahoitusvakausrahasto jossa vielä kertaalleen on kaksi osaa talletussuojarahasto josta hoidetaan tallettajien saamiset jos ongelmia tulee ja kriisirahasto jolla pääomitetaan pankkia tai luottolaitosta jos luottolaitoksen omat varat ja sijoittajien vastuu eivät riitä noitten ongelmien hoitamiseen

mitä tulee vielä teidän haastatteluunne saksalaislehdessä se oli komea haastattelu onnittelut siitä luin sen aamutuimaan heti

lähtökohta on aivan selvästi se että mikäli työnantajat ja yritykset asioivat te toimistoissa tulevaisuudessa yhä useammin ja useammin niin silloin he myös itse kokevat sen matalan kynnyksen paikkana ja pystyvät siellä antamaan nykyisille työvoimatoimistoille tuleville te toimistoille tehtäviä avoimia työpaikkoja

arvoisa puhemies

siinä vaan pohditte siihen tapaan että ei eurobondeille mutta että jos joudutaan niin sitten kuitenkin tämä ekpn toimien vahvempi ote

arvoisa puhemies

toinen lähtökohta on se että lähdemme siitä että yhdessä yritysten kanssa kehitämme tule vaisuudessa työvoimakoulutusta niin kutsuttuna yhteishankintakoulutuksena

me teimme itse tämän homman ja perustimme valtion vakuusrahaston vvrn jossa muistaakseni edustaja saarinen taisi olla jossakin vaiheessa mukana ainakin henkisesti hän oli varmaan mukana

siinä toimessa me suomen tapaiset maat kyllä myöskin maksamme kalliin hinnan ehkä vielä vähän kalliimman hinnan kuin muutoin maksamme

virkkunen ei kuitenkaan vihreiden sertifikaattien ja windfallien leikkaamisen tässä olen sosialidemokraattien kanssa samaa mieltä vaikutus ole sama

se ei tyytynyt sanomaan vain sitä vaan se piti välttämättömänä sanoa myöskin sen että uusiutuvia energialähteitä täytyy saada lisää uusiutuvan osuuden täytyy selvästi kasvaa kaikesta energiantuotannosta

tämä lomien vähentäminenhän lisää työaikaa ja sillä tavalla vähentää henkilöstön tarvetta pitkällä aikavälillä ja tämä sopeutuminen voidaan tehdä eläköitymisen kautta ilman irtisanomisia

tämä on nimenomaan työttömän työnhakijan etu koska tullessaan tällaiseen koulutukseen työpaikka odottaa jo koulutuksen päättyessä

muistan ajat taakse jääneet jolloin oli vastaavantapaisia ratkaisuja kuinka kovalla innolla ja mielestäni hyvässä tarkoituksessa sosialidemokraatit olivat liikkeellä silloin

näillä toimin me selviydyimme kaikesta siitä taakasta joka oli todella raskas meille meidän selviytymistämme ajatellen

kiitoksia tästä keskustelusta niistä eväistä monista mitä tämä on tullessaan tuonut

mitä vielä tulee kasvun edellytyksiin niin

miksi näin

kaksi syytä ylitse muiden

muutama kommentti kuitenkin vielä ihan muutaman viimeisen minuutin aikaan esitettyihin puheenvuoroihin

on aika sille niin kuin nämä sanovat että no to europeanisation but yes to nationalisation kun puhutaan veloista

tämä on myös osoittautunut kaikkien työnhakijoiden kannalta erittäin tehokkaaksi menetelmäksi ja huomaammekin työvoimatoimistoissa tällä hetkellä että juuri näille kursseille tullaan paljon aktiivisemmin

ensinnäkin vielä kertaalleen

suomen ministerit erittäin monet ministerit ja hallitus in corporekin eri tilanteissa varmasti ovat käyneet ja käyvät dialogia venäjän kanssa itämeren tilaan liittyvistä asioista

ajatushan on ollut se että elyt ovat oman alueensa elinkeinojen kehittäjiä ja resursoijia kehittäjiä ja resursoijia

missä on heidän kommenttinsa juuri tänä päivänä siihen tilanteeseen kun suomalaista työmiestä koetellaan hänen altaan lähtee työpaikka pois

eurooppalaiset ekonomistit käyttävät tätä ilmaisua ei euroaluelaajentumiselle silloin kun velkataakka jaetaan vaan kyllä velkataakan kansallistamiselle eli sille että jokainen maa sen hallitus pitää huolen siitä että ne rahoitusinstituutiot mitä on kun tällä tavalla toimitaan ovat vahvempia olemaan mukana siinä tilanteessa jossa hallitusti tai askel askeleelta näitä erilaisia eriasteisia velkasaneerauksia tehdään

tynkkyselle on kyllä pakko sanoa että kyllä tämä kokonaisuuden valmistelu oli viimeisen sanotaan puolen vuoden aikana ja ennen kaikkea viimeisten kolmen kuukauden aikaan sellainen että sillä oliko vihreät mukana tai ei ei ollut kyllä minkäänlaista merkitystä tähän lopputulokseen ei uusiutuvan energian lisäykseen eikä myöskään näihin ydinvoimaratkaisuihin

en väitä että se on helppo homma estää se mikä nyt on tapahtumaisillaan en niin mutta sen väitän että huolta ja huolta ja huolta tilanteesta pitäisi kantaa ja peräänkuuluttaa niitä toimia joilla voitaisiin vastata että jatkossa tällaisia ei tapahtuisi

jotta siihen päästäisiin suomenkin oloissa se ei onnistu komentamalla vaan tarvittiin toimia joilla julkinen valta sekä verotuksellisin toimin että suorin tuin syöttötariffijärjestelmin ja suorien investointitukien avulla pyrki saamaan erilaiset uusiutuvat energialähteet mahdollisimman nopeasti käyttöön

pulliainen sitä ihmettelivät miten se tämä pekkarinen nyt suhtautuu tähän pitäisikö sen tässä tilanteessa missä tällä hetkellä ollaan jotenkin koplata näitä asioita yhteen

näiden kautta kanavoituvat ne rahat joilla maakunnissa tehdään erilaisia kehittämishankkeita ympäristötöistä liikenneratkaisuihin elinkeinojen kehittämisiin elinkeinojen tukiratkaisuihin ja erilaisiin kehittämisratkaisuihin

tässä on nyt lähdetty siitä että monilla muilla aloilla yhteiskunnassa sähkönkulutusta todella pyritään vetämään alaspäin mutta elinkeinoelämän välttämättömiin tarpeisiin siihen minkä verran se sähköä tarvitsee pyrittäisiin kuitenkin näillä toimilla vastaamaan mitä tässä on kerrottu

seuraavana edustaja huhtasaari tässä harmonian hengessä

pulliainen näin totisesti en aio tehdä

arvoisa puhemies

tilanne on se että nämä paperit ovat minun pöydälläni tällä hetkellä minun ministeriöni valmisteltavana ja kun hakemus on lähtenyt kun hakijat ovat hakemuksensa jättäneet hakemusehdot mitkä ne ovat millä hakemus tehdään ne ovat laissa määritellyt

nyt tulen lopuksi vielä siihen että sen jälkeen kun mahdollisesti joku maa on joutunut velkasaneeraukseen on ilman muuta selvää että se maa ei ole valmis sitten vielä hetimmiten velkamarkkinoille

sellaiset yhtiöt joissa valtiolla on joku erityinen kansallinen intressi hoitavat jotain erityistä kansallisesti tärkeää asiaa ja kysyin mitä hallitus tekee jotta sen ote näissä monissa yrityksissä ei lipsu suomen kannalta huonolla tavalla

kuitenkaan ne perustelut miksi tähän ratkaisuun on päädytty eivät ihan vaikuta kovin vahvoilta

voi kyllä monta tekstiviestiä ja puhelua olen sinne kannustuksena laittanut että menkää ihmeessä nyt ja tarttukaa tähän sakn tuomaan mahdollisuuteen

mitä tulee kaivoslakiin ja uraanin loppukulutukseen niin ei kai maailmassa missään ole ratkaistu vielä ihan kaikkea sitä mikä liittyy loppukulutukseen

sitten vastaavasti avit aluehallintovirastot nehän ovat lupaviranomaisia ja kontrolliviranomaisia ja juuri tämän lupa ja kontrolliroolin takia on nähty tarpeelliseksi eriyttää nämä kaksi virastotyyppiä toisistaan ja vielä niin että ei niiden lupa ja kontrolliviranomaisten tarvitse välttämättä olla jokaisen maakunnan alueella

me joudumme jollakin tavalla sitä auttamaan ja siihen tilanteeseen mielestäni sen sijaan että tällaisen ervvn muskeleita lisätään on paljon parempi se että me perustamme yksinkertaisesti tämmöisen pankin että ervv muuttuu tällaiseksi euromaiden yhteiseksi pankiksi

minä kiinnitän huomiota siihen että meillä on tällä hetkellä tiede ja innovaationeuvosto jonka rooli on nimenomaan koordinoida ja myöskin linjoittaa julkista ja myöskin yksityistä tutkimus ja kehittämistyötä tutkimus ja innovaatiotyötä

kesken tämän käsittelyprosessin josta vastaan ministeriöni osalta valtioneuvostolle en lähde kesken tämän keskustelun sanomaan venäläisille että mutta kun ne kaliningradin jätevedet ovat siellä siinä ja siinä kunnossa tai että se espoon sopimus ette ole sitä vielä kirjoittaneet alle jnp

eduskunta hyväksyi jopa lait siinä muodossa että niissä laeissa sanotaan näin että jos nämä tukimuodot eivät riitä siihen että näitten tukien avulla saadaan uusiutuvien määrä nousemaan tavoitteeksi asetettuun niin lakia pitää niitten tukimuotojen osalta parantaa lisätä tukimuotoja niin että varmistetaan tie siihen uusiutuvien energialähteitten määrän lisäämiseen mikä laissa oli tavoitteeksi annettu mistä suomi oli antanut sitoumuksen euroopan unionille viime kädessä koko maailman yhteisölle

olen tyytyväinen siihen että ministeri haavisto ainakin muutamalla esimerkkikommentillaan osoitti että hän pitää tärkeänä vaikkapa itellan kohdalla tai jonkun finnairinkin kohdalla sitä että valtio on siellä vahvasti mukana

kaivoslakia ollaan uudistamassa

kähkönen ja monet muut olette oikeassa jos on turve ja kivihiili miksi ihmeessä me menisimme maailman ääriin kaivaisimme sieltä maan alta kivihiiltä kärräisimme sen päästöjä aiheuttaen tänne suomeen ja täällä polttaisimme kun vieressä siinä on se turve

niin kuin tässä hallituksen esityksessä sanotaan nyt irrotetaan veronmaksajat vastuusta hoitaa yhteiseurooppalaisten pankkien tai luottolaitosten ongelmia

ja vielä valtiovarainvaliokunnan jäsen edustaja viitanen ja sitten edustajat zyskowicz ja sitten mennään eteenpäin

jos meidän pitää rahaa antaa tai vastuita ottaa näistä toimista annetaan suoraan rahaa sille ja sillä rahalla millä me pääomitamme tämmöistä pankkia se pystyy niin kuin pankkitoiminnassa yleensä ottamaan markkinoilta sitten huomattavan paljon enemmän